arvoisa puhemies

kiitän lakivaliokunnan puheenjohtajaa edustaja holmlundia mietinnön esittelystä ja myös siitä hyvästä yhteistyöstä mitä minulla oli ilo hänen kanssaan harrastaa silloin kun istuin lakivaliokunnassa

eli vaikka vuokralainen ei sinänsä suoraan pystyisikään vaikuttamaan lämmitystapaan niin todennäköisesti verouudistus johtaa siihen että se lämmitystapa mietitään vastedes fiksummin ympäristön kannalta

häneltä jäi mainitsematta muutamia hieman tarkentavia huomioita ensinnäkin se että tämä neljänneksen lisäys oli konsulttiyhtiö pöyryn arvio

vaikka parisuhdelakia lähdettäisiin korjaamaan niin se ei valitettavasti ratkaisisi sitä perusongelmaa että lain edessä ihmiset jaotellaan eri ryhmiin puolison sukupuolen perusteella

jos bussissa on erilliset istumapaikat valkoihoisille ja mustaihoisille niin se eriarvoisuus ei ratkea sillä että mustaihoisten istumapaikkoihin laitetaan pehmeämmät istuintyynyt että siinä on mukavampi istua

päästökaupassa päästöoikeuden hinnan ennakoidaan nousevan ja se olisi taannut sen että keskipitkällä aikavälillä joka tapauksessa näilläkin oletuksilla maakaasu olisi pärjännyt kilpailussa

yhdenvertaista on vain se kun ihmiset saavat istua haluamillaan paikoilla busseissa riippumatta ihonväristä ja yhdenvertaista on vain se kun ihmiset voivat mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa tämän sukupuolesta riippumatta

se päästölisäys olisi tapahtunut ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja tampereen seudulla

jos otetaan koko suomen päästöt huomioon niin siinäkin tapauksessa että olisi menty tämän alkuperäisen tarkistamattoman esityksen mukaan se päästövaikutus olisi ollut aika toisenlainen kuin neljänneksen lisäys

ja siinä tarkasteltiin ainoastaan maakaasun vaihtamista kivihiileen ja turpeeseen ei sitä myöskin todennäköistä tilannetta että vaihdetaan kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin

mutta monissa opposition puheenvuoroissa on minusta aivan oikein korostettu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tärkeyttä

olenkin koko tämän monipäiväisen keskustelun ajan odottanut oppositiolta konkreettisia ideoita siitä miten ympäristöveroja voitaisiin kehittää siihen suuntaan että ne paremmin ottaisivat huomioon sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

arvoisa puhemies

jos sosiaali ja terveyspalvelujen välistä hallinnollista raja aitaa ei saada kaadettua meidän on hyvin vaikea kohdata apua tarvitsevaa ihmistä kokonaisuutena

olisi nimittäin mahdollista että sähkövero porrastettaisiin kulutuksen mukaan että sähkövero itsessään olisi progressiivinen

jos perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä hallinnollista raja aitaa ei saada kaadettua silloin meidän on hyvin vaikea turvata perusterveydenhuollon rahoitusta ja pitää huolta siitä että erikoissairaanhoidon kustannukset eivät karkaa käsistä

siis ne kotitaloudet jotka kuluttavat huomattavan paljon sähköä maksaisivat jopa vielä nykyistäkin ja suunniteltuakin korkeampaa sähköveroa ja ne jotka kuluttavat huomattavan vähän sähköä maksaisivat nykyistä vähemmän tai tietyllä tasolla ehkä jopa eivät ollenkaan sähköveroa

arvoisa puhemies

ja jos sosiaali ja terveyspalveluiden rahoituksen monikanavaisuutta ei saada purettua jälleen hallinnollinen ja rakenteellinen kysymys niin silloin meillä on edelleen riski että kustannuksia yritetään pallotella taholta toiselle

on sinänsä mielenkiintoista että toisaalta keskustan edustajat syyttävät vihreitä oman edun ajamisesta tässä vaalipiiriuudistuksessa ja toisaalta edustaja reijonen totesi että eivät vihreät tällä uudistuksella yhtään lisäpaikkaa saa niin että kai nyt pitäisi päättää tuleeko tällä lisäpaikkoja vihreille vai ei

eli jokaiselle kotitaloudelle voitaisiin taata ikään kuin tietty perussähkönkulutuksen taso jota verotettaisiin hyvin kevyesti tai ei ollenkaan ja sitten kun se kulutus nousee siitä perustasosta verotettaisiin yhä jyrkkenevää tahtia kulutuksen mukaan

ymmärrän että rakenteesta puhuminen ei varmaan ole hyvä tapa villitä kansaa toreilla ja se on varmaan vähän tylsä aihe osalle poliittisista puolueista mutta kyllä jokaisen vastuullisen poliittisen liikkeen pitää kyetä esittämään oma visionsa siitä miten nämä rakenteet järjestetään jotta sosiaali ja terveyspalveluiden laatu ja saatavuus saadaan turvattua

mutta tässä vaiheessa on jo syytä antaa kiitos erityisesti ministeri pekkariselle valmistelevana ministerinä mutta myös koko hallitukselle tästä hyvin arvokkaasta esityksestä

samoin keskustalaiset edustajat kritisoivat että tämä uudistus johtaa siihen että kaikki edustajat ovat keskuskaupungeista ja juuri edustaja reijonen kävi todistamassa että nykyisellä vaalipiirijaolla hän on ainoa keskuskaupungin ulkopuolinen edustaja niin että mitenkäs tämä nyt sitten menee johtaako tämä johonkin vai eikö tämä johda

tämä tapa jos se olisi veroteknisesti ja muilla perusteilla toteuttamiskelpoinen nähdäkseni pystyisi toisaalta vahvistamaan ympäristöohjausta ja toisaalta ottamaan paremmin huomioon sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

tähän astihan suomeen on rakennettu tuulivoimakapasiteettia parinkymmenen vuoden aikana alun toistasataa megawattia joka on esimerkiksi selvästi alle prosentti koko saksan tämänhetkisestä tuulivoimakapasiteetista

kannustaisin ystäviä ja kollegoita oppositiossa tuomaan vastaavanlaisia ideoita keskusteluun

ja jos todella on ongelma se että isoissa vaalipiireissä kaikki edustajat ovat keskuskaupungeista niin pitäisikö meidän pilkkoa nykyiset vaasan vaalipiiri oulun vaalipiiri ja mitä muita vaalipiirejä teidän mielestänne pitäisi pilkkoa että saataisiin turvattua että edustajat eivät tule keskuskaupungeista

investointituet jotka ovat olleet se vallitseva uusiutuvan energian edistämistapa suomessa tähän asti ovat toimineet kohtuullisen hyvin bioenergian edistämisessä mutta näyttö tuulivoiman vauhtiin saamisessa on yksiselitteinen ja surkea eli investointituilla ei valitettavasti tuulivoimaa saada suomessa liikkeelle

ensimmäinen on se että kannattaa jokaista kansalaisaloitteen esitystä pilkkua ja pistettä myöten tai voi kannattaa kansalaisaloitetta sen takia että saa tärkeäksi kokemansa asian meidän kansanedustajien käsittelyyn

uskon että moni tämänkin kansalaisaloitteen kannattaja olisi tyytyväinen jos eduskunta asiaa perusteellisesti punnittuaan päätyisi hylkäämään osan kansalaisaloitteen esityksistä mutta hyväksyisi osan

mutta arvoisa puhemies tänään on salissa oltu paljosta eri mieltä mutta nähdäkseni myös paljosta samaa mieltä

tariffilla on myös ihan ratkaiseva merkitys metsähakkeen käytön edistämisessä ja kuten hyvin tiedämme bioenergia on suomen kaltaisessa maassa se kaikkein tärkein uusiutuvan energian ala myös tulevaisuudessa

toiseksi kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä että nykyisessä tekijänoikeuslaissa on puutteita

arvoisa puhemies

sen takia kun syöttötariffilla pystytään vauhdittamaan metsähakkeen käytön lisäystä koko tällä tariffiesityksellä on aivan ratkaiseva merkitys meidän ilmasto ja energiapolitiikan onnistumisen kannalta

nykymenolla meillä on edessä isoja ongelmia mahdollisesti jopa romahdus

useimmissa puheenvuoroissa tuntuu vallitsevan myös sellainen näkemys että tässä kansalaisaloitteessa kaikista mahdollisista puutteistaan huolimatta on myös elementtejä jotka ansaitsevat mahdollisesti tulla hyväksytyiksi

olen miettinyt että meidän kansanedustajien olisi ehkä hyvä julkisessa keskustelussa tuoda vahvemmin esiin taustatekijät ja sidonnaisuudet jotka meidän näkemyksiimme vaikuttavat

esimerkiksi tämä kansalaisaloitteen kohtuullisuusesitys kuulosti hyvinkin samankaltaiselta kuin mitä ministeri arhinmäki kuvaili että hän on pyytänyt tekijänoikeuslain uudistusta varten selvittämään

arvoisa puhemies

keskustelu tänään on osoittanut jälleen että salissa vallitsee hyvin laaja yhteisymmärrys kotimaisen uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä yli puoluerajojen

osa näistä kokemuksista on hyvin rohkaisevia ja onnistuneita mutta siellä on joukossa myös heikompia suorituksia eli sellaisia tariffeja joitten kustannukset ovat nousseet aika kohtuuttomiksi tai jotka eivät ole onnistuneet uusiutuvan energian nopeassa vauhdittamisessa

ainakaan metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijat eivät tätä näkemystä tue

mutta toisaalta muun muassa edustajat satonen ja zyskowicz aivan oikein ovat muistuttaneet että myös hinnalla on väliä ja tässä taloudellisessa tilanteessa ei ihan loputtomiin ole julkista rahaa käyttää tähän tärkeään tarkoitukseen

arvoisa puhemies

jätin suunnilleen samansisältöisen lakialoitteen viime istuntokaudella mutta sen jälkeen on ehtinyt tapahtua muutamia kiinnostavia asioita

osa näistä kansalaisaloitteen esityksistä on sellaisia tekijänoikeuslainsäädännön piirteitä jotka jo ovat joissakin maissa käytössä tai joita parhaillaan harkitaan joissakin muissa maissa hyväksyttäviksi

tästä hallituksen esityksestä kannattaa poimia myös se erityisen ansiokas piirre että suomessa on onnistuttu löytämään aivan poikkeuksellisen markkinaehtoinen ja kustannustehokas tariffimalli ja uskon että tästä on opiksi myös monille muille maille

muutamissa maissa on otettu käyttöön tässä lakialoitteessa esitetyn kaltainen sukupuolineutraali avioliittolaki

sen takia ajattelin esittää erityisesti teille ministeri rinne kolme toimenpidettä joilla voidaan uusiutuvaa energiaa edistää ilman että se maksaa valtiolle latin latia

sen takia uskon että yksi tapa paneutua tähän kansalaisaloitteeseen voisi olla tehdä kansainvälistä vertailua ja katsoa miten joissakin muissa maissa tekijänoikeuksien turvaa on järjestetty

mutta tekemistä vielä riittää

ensimmäinen koskee teidän hyvin tuntemaanne aurinkoenergian verotuskohtelua joka on tullissa saanut aivan erikoisen muodon

eli vaikka lähdimme tähän syöttötariffirintamaan vähän myöhässä ja jälkijunassa niin nyt nousemme oikeastaan tällä esityksellä tämän porukan kärkeen koska olemme löytäneet erityisen onnistuneen syöttötariffimallin

samaan aikaan suomessa myös asenteet ja keskustelu ovat muuttuneet selvästi sallivampaan suuntaan mistä yhtenä esimerkkinä voi mainita että kokoomuksen puoluehallitus otti kantaa sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta ja myös hallituksen parhaillaan täällä eduskunnassa käsiteltävänä oleva esitys sisäisestä adoptiosta viittaa siihen että ollaan etenemässä kansalaisten yhdenvertaisuuden ja tässä tapauksessa myös lasten oikeuksien parantamisen tiellä

mutta muistutan vain siitä että yleisradiolla on takana pitkä ja perusteellinen säästökuuri jonka ansiosta sen kulut ovat pysyneet erittäin hyvin kurissa samaan aikaan kun rahoitusta ei ole voitu riittävästi kasvattaa

toinen ratkaisu on hajautetun pientuotannon nettolaskutus eli netotus jolla voidaan tehdä uusiutuviin investoimisesta huomattavasti kannattavampaa pienessä kokoluokassa

arvoisa puhemies

pääministeri puolusti ilmoituksessaan lisäydinvoimaa mutta arvoisa pääministeri kaikki muut pohjoismaat ovat valinneet toisin lähes kaikki muut läntiset teollisuusmaat ovat valinneet toisin

samaan aikaan naapurissamme norjassa sähköauto on jo maan toiseksi eniten myyty auto sen takia että kannustimin on tehty sähköautojen hankinnasta realistinen vaihtoehto myös tavallisille työssäkäyville perheille

kolmantena meidän energiaverotuksen painopistettä voidaan muuttaa tuottoneutraalisti niin että painotetaan vieläkin enemmän päästöjä ja samalla sitten kevennetään energiasisältöön perustuvia veroja

jos joku pitää tällä tavoin satoja koiria pienissä metallihäkeissä niiden koko elämän ajan ja myy näiden koirien nahat kansainvälisessä huutokaupassa hän syyllistyy todennäköisesti varsin vakavaan rikokseen

ministeri vapaavuori ja muun muassa edustaja autto muistuttivat aivan oikein että suomi on maailman kärkeä bioenergian hyödyntämisessä

tariffiahan esitetään nyt rahoitettavaksi valtion budjetista

muualla maailmassa syöttötariffien ylivoimainen enemmistö järjestetään niin että tariffi kerätään verkonhaltijan kautta sähkömarkkinoilta sähkönkäyttäjiltä

välillä tuntuu unohtuvan se että tässä maassa on hyvin harvalukuinen joukko sellaisia ihmisiä jotka eivät katso yleisradion ohjelmia televisiosta eivät kuuntele yleisradion ohjelmia radiosta eivätkä vieläpä käytä mitään yleisradion verkkopalveluita

muutamia esimerkkejä näistä muista pohjoismaista

nykyinen laki rekisteröidystä parisuhteesta ei salli samaa sukupuolta olevalle parille kaikkia yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia mitä avioliitossa oleville pareille kuuluu

osa suomalaisista uskonnollisin perustein ei katso televisiota mutta veikkaan että heistäkin valtaosa kuuntelee yleisradion radio ohjelmia tai käyttää ylen verkkopalveluja

tämä budjettirahoitushan perustuu siihen oletukseen että perustuslain mukaan syöttötariffi on veron kaltainen maksu ja verot tulee kerätä valtion kassaan

pääministerin ilmoituksessa ehkä surullisinta onkin se että siinä ylläpidetään kuvaa vaihtoehdottomuudesta energiapolitiikassa mutta niin energiapolitiikassa kuin kaikessa muussakin politiikassa on aina vaihtoehtoja

esimerkiksi adoptio oikeus eli perheen ulkoinen adoptio ei ole mahdollinen rekisteröidyssä parisuhteessa eläville tämä siitäkin huolimatta että yksin elävä mies tai nainen pystyy nykyään adoptoimaan halutessaan lapsen mutta jos hän on rekisteröidyssä parisuhteessa samaa sukupuolta olevan puolison kanssa niin silloin adoptio ei ole mahdollinen

mutta koko kysymys siitä sattuuko nyt sitten katsomaan ylen televisio ohjelmia tai kuuntelemaan radio ohjelmia on mielestäni kuitenkin ehkä hieman toissijainen

ovatko ne ylipäätään verrannollisia eläimiä tämän meidän tämänpäiväisen keskustelumme kannalta

mikä tätä vaihtotasetta heikentää

hiilestä

koira ja kettu siis useimmat koiralajit ja tarhoilla kasvatettavat ketut ovat tarpeiltaan hyvinvoinnin edellytyksiltään monessa suhteessa hyvin samankaltaisia eläimiä mutta niissä on yksi olennainen ero

kun öljyn hinta vääjäämättä tulevaisuudessa nousee vaje entisestään vain pahenee ellei suuntaa muuteta

varmaan parhaiten sen näkee jos vertaa sellaisia yhteiskuntia joissa vahvaa julkisen palvelun yleisradioyhtiötä ei ole olemassa sitten niihin kuten suomeen joissa sellainen on

silloin kun parisuhdelaki säädettiin siihen tehtiin ilmeisesti ihan kiusallaan tällainen pieni piirre että parisuhteen rekisteröivät eivät voi automaattisesti saada yhteistä tai yhdistelmäsukunimeä

suomalaisilla yrityksillä on myös paljon sähköauto osaamista

itse veikkaan vaikka en ole alan tutkimukseen perehtynyt että yhteiskunnat joissa riippumaton ei kaupallinen yleisradiotoiminta takaa perustiedonvälityksen tukevat kulttuuria ja sivistystä

jos saamme polkaistua liikkeelle sähköautojen kotimarkkinat suomalaiset yritykset voivat ponnistaa näiltä markkinoilta ripeästi kasvaville maailmanmarkkinoille

nämä yhteiskunnat hyötyvät siitä niin laajasti että meistä jokaisen kannattaa yleisradiotoimintaa rahoittaa riippumatta siitä kuinka paljon tai vähän ylen ohjelmia itse henkilökohtaisesti seuraamme

siksi itse ajattelenkin en toki ole perustuslakiasiantuntija mutta uumoilen että verkonhaltijat voisivat myös meillä suomessa periä tariffin fingrid kantaverkon haltijana voisi maksaa sen ja energiamarkkinavirasto voisi valvoa tätä toimintaa

myöskään avoliittoa koskevat säädökset eivät koske samaa sukupuolta olevia avopareja

työ ja elinkeinoministeriön mukaan ala voi tuoda suomeen useita tuhansia uusia työpaikkoja ja toivottavasti osa niistä henkilöistä jotka ovat menettäneet nyt työpaikkansa nokian rakennemuutoksen takia voisi työllistyä tälle kasvavalle alalle

sosiaalinen oikeudenmukaisuus on myös herättänyt keskustelua silloin kun viime kaudella keskusteltiin mediamaksusta

toinen peruste

koska avoliitto tulkitaan avioliitonomaiseksi suhteeksi ja koska avioliitto on rajattu miehen ja naisen väliseksi niin silloin myöskään nämä avoliittosäädökset eivät koske samasukupuolisia pareja

eläinten pitäminen pienissä häkeissä ei ole välttämättä erityisen mukavaa mutta siitä saadaan sen verran paljon työpaikkoja ja vientituloja että tämä hieman epämukava eläinten hyväksikäyttö on kuitenkin perusteltua

olennaista tälle on se että tariffin suuruudesta päättää viranomainen se säädetään laissa verolain tapaan ja sitten täytettäisiin tietyt laeilta vaadittavat ehdot täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta ja oikeusturvasta

itse sitä vastustin en sen takia ettenkö pitäisi mediamaksua yleensä ottaen hyvänäkin tapana järjestää ylen rahoitus vaan sen takia että pidin sitä sosiaalisesti hyvin epäoikeudenmukaisena

tämä johdanto johdattelee minua siihen johtopäätökseen että toivoisin että vaikka nyt tässä hallituksen esityksessä on perustuslaillisista syistä päädytty siihen malliin että syöttötariffi rahoitetaan valtion talousarviosta niin jatkovalmistelussa pohdittaisiin vielä sitä mahdollisuutta olisiko suomen perustuslain oloissa mahdollinen myös tämä muualta maailmalta tuttu malli eli se että syöttötariffi kerätään sähkönkäyttäjiltä perittävillä maksuilla

siinä rakennetaan yle vero henkilökohtaisen varaan siis kotitalouskohtaisen sijaan ja siinä otetaan tulot huomioon niin että kaikkein pienituloisimmat on vapautettu verosta kokonaan

useimmat tässä salissa eivät taatusti hyväksyisi sitä että koiria pidettäisiin pienissä metallihäkeissä koko niiden elämän ajan vaikka olisikin pelko siitä että muussa tapauksessa kiinalaiset tekisivät samoin

silti nykyjärjestelmässä yhdet ovat edelleen tasa arvoisempia kuin toiset